asunto olojen nopea parantaminen erityisesti täällä helsingin seudulla ja muissakin suurimmissa kasvukeskuksissa on koko kansantalouden kannalta tärkeää rakenteellista kehittämistä

hallitusohjelmassa linjattiin vahva tahto lisätä kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

jotta hallitusohjelma toteutuisi on vasemmiston mielestä yhdestoista hetki päättää lisätoimista joilla rakentamiseen saadaan uutta vauhtia jo tänä vuonna

arvoisa puhemies

minusta on aivan erinomaista että tässä yle laki ja veroasiassa on päästy yhteisymmärrykseen ja tämä veroasia parani vielä tässä valiokuntakäsittelyssä kun yritysten osalta päästiin myös hyvään sopimukseen ja hyvään tulokseen

yle veron myötä kilpailijat sanovat että alkaa ylessä ikuinen joulu

minun mielestäni yleä on roikutettu löysässä hirressä aivan liian pitkään ja näitä toimintoja on supistettu ja höylätty mutta tämän ratkaisun myötä minä uskon että yhtiö voi keskittyä rauhallisemmin ydintoimintaansa eli hyvään ja monipuoliseen ohjelmatuotantoon ja siihen liittyviin palveluihin ylen tehtävä kun on minun mielestäni paljon muutakin kuin vanhentunut tv lupamaksu nimineen antoi ymmärtää

arvoisa puhemies

tästä keskustelusta jo voi tehdä sen johtopäätöksen että televisio on meille suomalaisille edelleen kaikesta viestinnän murroksesta huolimatta erittäin tärkeä väline

edustaja salolainen tuossa peräänkuulutti sitä että me voisimme tehdä vielä enemmän tämmöisen parlamentaarisen demokratian vahvistamiseksi kehitysyhteistyön puitteissa

nyt kyllä voin kertoa kaikille edustajille että meillä on eduskuntapuolueitten perustama demo niminen kansalaisjärjestö joka itse asiassa on tehnyt juuri tällaista työtä ja tekee sitä

olemme saaneet erinomaisen hyviä tuloksia esimerkiksi tansaniassa siitä että olemme vieneet meidän kaltaistamme päätöksentekoa niihin olosuhteisiin kuntatasolle ja myös parlamenttitasolle

sisällön tarjonnan ohella tv toimijoiden määrä on lisääntynyt ja sen vuoksi on hyvä että juuri tässä selonteossa on tarkasteltu sekä ylen että muiden toimijoiden roolia tällä muutosalttiilla kentällä

jos me voimme ministeri haavisto vahvistaa naisten asemaa tässä parlamentaarisen toiminnan kehittämisessä niin minusta se näyttäisi tuottavan tuloksia

nämä myös ennakoivat katselutapojen henkilökohtaistumista ja olohuonekeskeisyydestä irtautumista kun lempparisisältöä voi katsoa erilaisilla interaktiivisilla näytöillä missä milloinkin

arvoisa puhemies

kun eduskunta sai kesän korvilla valmiiksi yle lakipaketin on hyvä että nyt paneudutaan kokonaisvaltaisesti sähköisen viestinnän selvittelyyn ja suuntaviivojen määrittelyyn

arvoisa puhemies

tarjonnan lisääntymisen yhteydessä on syytä näillä markkinoilla pitää mielessä kuitenkin hallitusohjelman kirjaus jonka mukaan kulttuuripolitiikan tulee painottua sisältöjen luomiseen

suomalaiset riippumattoman sisältötuotannon markkinat ovat tv yhtiöiden ostojen varassa

hieman kuitenkin kummeksun sitä että yrittäjäkoulutus kuuluisi peruskoulujen tai edes lukioidenkaan opetussuunnitelmaan kun siellä nykyisin ei ole mielestäni riittäviä eväitä kansalaiskasvatuksen ja yhteiskunnallisen osallisuudenkaan saralla

suomalaisten sisältötuottajien asemaa tulevaisuudessa heikentää myös se että kuluttajat voivat aiempaa helpommin valita netin välityksellä kansainvälistä sisältöä suomalaisen sijaan

työurien pidentämisen suhteen on haluttu lyhentää tutkinnon suorittamiseen käytettyjä aikoja mutta onko tässä otettu huomioon sitä että opiskelijat eivät yleensä varsinaisesti siirry työelämään vaan ovat jo työelämässä opintojensa ohessa siksi että opintotuki on vähän riittämätön tai itse asiassa aika paljonkin

tämän vuoksi arvoisa puhemies on tärkeää samanaikaisesti kun jakelutiet ja vastaanottotavat monipuolistuvat varmistaa että kaikkialla suomessa halukkailla on mahdollisuus seurata ylen julkisen palvelun radio ja tv kanavia

näistä töistä suuri osa on palkattomia tai alipalkattuja harjoitteluja jotka eivät paranna opiskelijan toimeentuloa mutta ne vääristävät työmarkkinoita koska vaativiakin asiantuntijatehtäviä teetetään alipalkatuilla opiskelijoilla

kun yksittäisen kansalaisen älypuhelin tai muu langattoman laajakaistan päätelaite toimii vain sen teleoperaattorin verkossa jolta liittymä on ostettu toisen operaattorin asiakkaat saattavat jäädä palvelun ulkopuolelle

yleisesti luonnoksessa nähdään ongelmana se että opintoaikojen pituus liittyy siihen että opiskelijat tekevät töitä näitten opintojen ohessa turvatakseen toimeentulon mistä tässä äsken oli juuri puhetta

arvoisa puhemies

toimilupaehdoissa on otettava huomioon julkisen palvelun sisältöjen tasaveroinen jakelu

suomessa ei tietenkään ketään voi pakottaa ottamaan lainaa ja elämään velaksi ja tämän pitäisi olla myös opintotuen ja opintourien kehittämisen periaatteena

arvoisa puhemies

se että se opintotuki on sidottu indeksiin on hyvä asia

mutta se mistä olen huolestunut on näitten freelance työsuhteessa olevien tai freelancereina toimivien taitelijoitten ja kulttuurityöntekijöitten eläkkeet ja sosiaaliturva

arvoisa puhemies

erillinen lainsäädäntö erottelee leimaa ja rankaisee osaa kansalaisista suuremmalla byrokratialla heidän sukupuolensa ja seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi

niin kun täällä mainittiin niin taloustutkimuksen mukaan suomalaisten enemmistö kannattaa sekä tasa arvoista avioliittolakia että samaa sukupuolta olevien parien yhteistä adoptio oikeutta

rekisteröity parisuhde ei kuitenkaan tarjoa kaikkia samoja oikeuksia kuin avioliitto yhtenä keskeisimmistä puolisoiden yhteistä adoptio oikeutta

rekisteröidyssä parisuhteessa puolisoiden on adoptoitava lapsi yksitellen vuoroittain mikä on vaivalloisempaa ja byrokraattisempaa ja heikentää kaikkien osapuolten oikeusturvaa

erillinen lainsäädäntö tarkoittaa myös sitä että osa ihmisistä joutuu tuomaan viranomaisasioissa vähemmistöasemansa esille vanhanaikaisella ja leimaavalla tavalla

arvoisa puhemies

perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden kanssa ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä ei voida oikeuttaa vetoamalla biologiaan uskontoon järkeen tai suomalaisiin perinteisiin

täällä on käyty aivan erinomaista keskustelua erinomaisen hyvän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta ja tuotu esille monia seikkoja joista näyttää siltä että olemme yhtä mieltä

tämän lakialoitteen puolesta puhuvat niin perustuslakisääteiset perusoikeudet yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ja kansalaisten enemmistön oikeustaju kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti sen uusissa sukupolvissa vahvana vaikuttavat moninaisuuden tunnustamisen ja vaalimisen uudistumisen hyväksymisen sekä rakkauden ensisijaisuuden arvot

hänhän myönsi että omistajaohjauksessa on ollut ongelmia ja sanoi että ehkäpä esimerkiksi näitten kulttuurilaitosten asiat pitäisi muuttaa kustannusperusteisiksi

edustaja paatero viittasi aivan oikein siihen että ei ole mitään järkeä siinä että esimerkiksi veikkausvoittovaroista on jouduttu tukemaan seiniä ja esimerkiksi juuri pienet kulttuurirahat ovat olleet sitten siihen varsinaiseen toimintaan entistäkin pienemmät

me päättäjät olisimme niin perusoikeuksille kuin kansanvallallekin kunniaksi jos ensimmäinen kansalaisaloitteesta säätämämme laki olisi tasa arvoinen avioliittolaki

samoin yliopistokiinteistöihin täällä on viitattu

jyväskylässä on esimerkki siitä että remontin tekeminen nostaa kulut niin korkeiksi että vanhoista seminaarirakennuksista ehkä joudutaan luopumaan ja mitä sinne sitten tulisi

mutta nyt tämän arabikevään myötä alettiin puhua myös aika paljon tästä demokratiatuesta ja siitä millä tavalla paremmin voisimme tukea näitten kehittyvien maitten poliittisia järjestelmiä ja sitä että siellä päästäisiin hyvään ja demokraattiseen hallintoon

mutta minusta on tärkeätä nyt tässä uudistuksessa että valta ja vastuu todella palautetaan samoihin käsiin että me esimerkiksi tiedämme kuka ne päätökset tekee ja löydämme ne vastuunkantajat

itse asiassa mitä laajempi sivistys meillä on sen ymmärtäväisempiä me voimme olla ja niin voimme suhtautua monenlaisiin elämän ilmiöihin avarakatseisesti

mutta nyt sitten näyttää siltä että tämä meidän järjestelmämme on sillä tavalla hankala että uusia rahoitusinstrumentteja tällaisen demokratiatuen tekemiseen ei tahdo oikein löytyä

meillä on hyvin monimutkaisia hallintohimmeleitä siellä jyväskylässä vaikka muille jakaa ja minusta näitä pitää ehdottomasti yksinkertaistaa

sen takia tämä kuntauudistushanke on erinomaisen hyvä ja erityisesti kannatan sitä että nämä sote palvelut saadaan jotenkin tolkulliseen muotoon että kaikki siellä joutsassa ja jyväskylässä saisivat yhdenvertaisia sosiaali ja terveyspalveluja

minä olen jotenkin tullut siihen tulokseen että tämänkaltaisia asioita nimenomaan taideaineissa opetetaan tai niihin nämä nuoret perehtyvät

ja kun me olemme hyvin erilaisia ihmisiä hyvin erilaisia oppijoita niin näissä aineissa taiteen perusopetuksessa olisi mahdollisuus kohdata nuoria vähän toisenlaisessa oppimisympäristössä ja löytää nuorten vahvuuksia ja saada heidät mukaan opetukseen ja kehittämiseen

siinä mielessä haluaisin aivan ehdottomasti pitää näitä aineita esillä ja lisätä niitä ja sillä tavalla vielä että ihmiset eivät joutuisi valitsemaan eivät joutuisi valitsemaan musiikkia ja sitten valitsemaan esimerkiksi kuvataidetta pois tai sanataidetta pois vaan että kaikkia näitä ilmaisun alueita ja aloja olisi mahdollisuus opiskella ja löytää sieltä omansa

arvoisa puhemies

suomi tekee kehitysyhteistyötä ohjenuoranaan kestävä kehitys ja ihmisoikeudet ja täällä on joissakin puheenvuoroissa puhuttu myös siitä että meidän pitäisi saada yritykset kiinnostumaan investoinneista kehittyviin maihin ja kehittyviin talouksiin

kun sitten aika usein on tullut esille väärinkäytöksiä alipalkkausta lapsityövoimaa ja esimerkiksi neste oilin palmuöljyasiat niin millä tavalla nyt voitaisiin velvoittavammin suhtautua esimerkiksi yritysten tekemään yhteistyöhön kehittyvissä maissa että myös näistä eettisistä kysymyksistä pidettäisiin huolta paremmin

puhemies

täällä on käyty todella hyvää ja monipuolista keskustelua itämeren tilasta ja olen oppinut paljon

lähtökohtana itämeren suojelussa on ollut vähentää kuormitusta kaikista päästölähteistä ja suojella meriluontoa sekä säilyttää lajien monimuotoisuutta mutta näistä toimista huolimatta itämeren tila on huolestuttava aivan niin kuin ministeri niinistö tuossa sanoi

epäilen että tuo tähtäin on liian kaukana monien itämeren lajien muun muassa sen edustaja korhosen täällä avaaman pandoran lippaan eli lohen kannalta

aika monissa näissä selvityksissä mitä tutkiskelin sanottiin että ihan tarkkaa tietoa siitä minkä takia tämmöisiä geneettisiä muutoksia tapahtuu ei ole mutta syynä lienevät itämeren ekosysteemissä tapahtuvat muutokset

kun edustaja thors viittasi tässä äskettäin juuri tutkimuksiin niin miten on ministeri niinistö kuinka hyvää ja kattavaa tutkimusta meillä on päätöksenteon pohjaksi että me voimme tehdä täsmäelvytystä ja täsmäpäätöksiä jotta itämeren ekosysteemi ei tämän enempää kärsisi

arvoisa puhemies

edustaja vehkaperä tuossa vertaili oulua ja helsinkiä

eli tämmöisiä ongelmia pitäisi pystyä ratkaisemaan nyt ihan lähiaikoina

arvoisa puhemies

selonteossa hahmotellut tavoitteet kuten työn yrittämisen ja oppimisen uusi liitto ja ajatus sivistyksestä yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta menestyksen ja hyvinvoinnin perustana eivät nekään juuri herättäne vastustusta laajoissa kansalaispiireissä

tämä ratkaisu ei tunnu realistiselta mutta kasvun ja hyvinvoinnin oikeudenmukaisempaa jakautumista on tutkittava ja pohdittava entistä aktiivisemmin

kaikki puheenvuorot ja aloitteet myös sellaiset jotka nojaavat ympäristölle haitallisen elinkeinotoiminnan ja kulutuksen rajoittamiseen ovat tarpeen jos etsimme tosissamme kestävää kasvua

minusta koulutus on siinä mielessä erinomaisen tärkeää että meiltä on niitä työpaikkoja vähentynyt ja meidän pitää ymmärtää että työmarkkinat muuttuvat ja tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaista näkemystä siitä minkälaisia töitä tulevaisuudessa tarvitaan ja minkälaisia koulutuspolkuja niihin töihin on saatavissa

arvoisa puhemies

selonteko merkitsee myös irtisanoutumista umpimetsäläisyydestä sillä tärkeänä osana suomen menestystä nähdään selonteossa aktiivinen kansainvälistymisen ja maahanmuuton ohjelma

normien purku ja valtion tuottavuusohjelmaan liittyvät leikkaukset ovat kyllä aiheuttaneet aivan erinomaisen suuria ongelmia näitten työpajojen toimintaan huolimatta siitä että työministeri ihalainen on ansiokkaasti pyrkinyt niitä edistämään

päättäjien ja kansalaisten onkin yhdessä ylitettävä sellainen henkinen taantuma jossa vähemmistöt nähdään etupäässä potentiaalisina uhkina tai kustannuksina

me tarvitsemme kaikki nämä nuoret työmarkkinoille ja koulutuksen kautta tietenkin

kyse ei ole enää vain informaatioteknologian ja palvelualojen noususta tärkeään asemaan vaan digitalouden levittäytymisestä kaikkialle talouteen ja yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

vasemmisto painottaa että kestävän kasvun turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat ratkaistavinamme jo tässä päivässä

arvoisa puhemies

mutta edustajat satonen ja toivola ottivat esille tämän julkisen palvelun tehtävän ja kun siitä nyt paljon puhutaan niin minun mielestäni olisi syytä keskustella ylipäätään paljon laajemmin sähköisen median viestintäpolitiikasta

myös kaupallisten toimijoitten edellytyksiä ja toimintaa pitää tarkastella

minä olen suomenkielinen mutta jotenkin koen että minun identiteettini on kuitenkin kaksikielinen ja se tulee siitä että olen ollut aina kiinnostunut historiasta ja kulttuurista ja koen jotenkin olevani pohjoismaalainen

sen takia kannatan tätä ruotsin kielen opiskelua että se avaa meille kulttuurin ja sivistyksen mutta myös näille työmarkkinoille ovia enemmän kuin se että meillä ei olisi tätä ruotsin kielen opetusta

minä en ymmärrä tätä keskustelua sen takia että euroopassa on monia muitakin maita joissa on useita kieliä ja en ole törmännyt esimerkiksi sveitsissä sellaiseen keskusteluun kuin täällä käydään eli asetetaan kieliä toisia vastaan ja katsotaan että joku on vähäarvoisempi kuin joku toinen

kun ruotsin kielen pakollisuus poistui ylioppilaskokeista niin se ei suinkaan lisännyt kieltenopiskelua vaan päinvastoin vähensi

tämä on minusta aika merkillinen asia joten meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota tähän opettamiseen ja opetusmenetelmiin ja kenties sitten tähän arviointiin

silloin kun suomi liittyi esko ahon hallituksen neuvottelujen jälkeen euroopan unioniin niin ei se mikään ajopuuteorian toteutuma ollut niin kuin ei se edellinenkään ajopuuteoria paikkaansa pitänyt

minusta nämä neljä pilaria ihmisten tavaroitten palvelujen ja pääoman liikkuvuus olivat hyviä periaatteita mutta sittemmin tämä pääomien liikkuvuus on kyllä aiheuttanut meille aivan erinomaisen suuret ongelmat

minä olen henkilökohtaisesti aivan erityisen huolestunut siitä kehityksestä mitä tämä rahoituskriisi euroopassa on tavallisille ihmisille aiheuttanut

minun mielestäni meidän pitäisi keskustella paljon tavallisten eurooppalaisten ongelmista ja meidän pitäisi pyrkiä sosiaaliseen ja taloudellisesti oikeudenmukaisempaan elämään ja takaamaan sellainen kaikille eurooppalaisille ei pelkästään leikkaamaan ihmisten hyvinvoinnista silloin kun pankit ja rahoituslaitokset ovat hätää kärsimässä

täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille niitä ongelmia joita kauppojen laajennetut aukioloajat ovat aiheuttaneet työntekijöille

olen itsekin niistä erinomaisen huolestunut ja olen pitkästi samaa mieltä edustaja huovisen kanssa joka on tuonut näitä huolia esille

nyt kun olemme lähteneet jo ajat sitten kauppojen lähestulkoon täyden aukiolon linjoille niin miksei sitten jatketa sillä

on vaikea kääntää kehityksen pyörää taaksepäin niin hyvä kuin olisikin ottaa perheelle yksi yhteinen päivä jossakin ihan muualla kuin kauppakeskuksessa ja viettää aikaa jollakin muulla tavalla

eli voisimme itse miettiä näitä asioita tykönämme ja yrittäjät sitten voivat hoitaa omalta osaltaan nämä asiat niin kuin parhaaksi näkevät